miten tehty ratkaisu lisää ikääntyvien ihmisten palveluiden viemistä kotiin

ja jos on näin niin eikö se kiistatta tee mahdottomaksi mikroyrityksissä valvoa tai ylipäätänsä tehdä alipalkan maksaminen rangaistavaksi kun ei ole olemassa mitään alipalkkaa

ehkä esimerkiksi edustaja rehula voisi tässä vähän tarkentaa kun minulle jäi epäselväksi

tässähän itse asiassa jos puhutaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta kasvu kotimainen kysyntä ja oikeudenmukaisuus lyövät kättä

minä kyllä pistin myönteisesti merkille kun tulitte valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi niin teillä oli muutamia linjauksia

ja jos perussuomalaisten kansanedustajat ovat sitä mieltä että palkkadumppauksella suomi nousee niin totean selkeästi

totesitte että hallituksen työtapoja pitäisi uudistaa ja keskiluokka pitäisi paremmin huomioida ja köyhyyteenkin pitäisi tarttua paitsi puheissa niin myös teoissa

sdp vastustaa tätä linjaa viimeiseen mieheen ja naiseen asti

siis jos pidämme huolen siitä että pieni ja keskituloisten ostovoimasta pidetään kiinni esimerkiksi nyt sdpn esittämällä tavalla se varmimmin turvaa sen että se euro jonka me nyt täällä käytämme menee varmasti sinne kulutukseen ja sitä kautta työllisyyteen ja sitä kautta syntyy positiivisia vaikutuksia

harvoin kuulee salissa näin paljon suitsutusta koskien yhden edustajan tekemää lakialoitetta mutta tässä tapauksessa siihen on kyllä aihetta

tämä antoi paljon signaalia siitä että tässä olisi nyt rytmin muutos tapahtumassa hallituksen politiikassa ja asetin paljon toiveita

eli verotuksen oikeudenmukaisuus ottamalla suurituloiset ja rikkaat paremmin mukaan toisin kuin hallitus tekee ja käyttämällä edes osan siitä rahasta tai kaikki erityisesti pienituloisten ja keskituloisten verotuksen keventämiseen tukee myös kotimaista ostovoimaa koska voimme varmistua tällä siitä että se raha menee kiertoon

halusin tämän puheenvuoron ottaa sen takia kun täällä parissa puheenvuorossa viitattiin siihen että toivottavasti tämä lakialoite menee nyt läpi kun se ei hallitusneuvotteluissa edennyt niin sen verran täytyy korjata että ainakaan minun tietojeni mukaan kyllä tämä asia ei millään tasolla olisi ollut pöydälläkään hallitusneuvotteluissa ja varsinkin tätä seikkaa tukee se jos tämän lakialoitteen lukee niin sieltä käy ilmi että kun tämä tapaus tuli vasta lokakuussa ilmi julkisuudessa siihen tuli selkeä tarve

ja nyt lopputulema on sitten kuitenkin se että hallituspuolueet toteavat että ei ole huomauttamista siihen politiikkaan jossa näitä ei ole huomioitu ei keskiluokkaa eläkeläisiä varhaiskasvatusmaksujen peruminen on peruttu

arvoisa valtiovarainministeri miten tässä nyt näin kävi

ehkä suurin puute hallituksen esityksessä liittyy todella siihen ja tämän takia olen erittäin iloinen että edustaja heinonen jäi saliin kun vielä ennen vaaleja kokoomus sanoi että on perusprinsiippi että tulevalla vaalikaudella eläkkeensaajien ja palkansaajien välistä veroeroa ei lähdetä kasvattamaan

eli näin ollen voi todeta että yksittäisellä kansanedustajalla ja myöskin meillä kaikilla on täällä vaikutusvaltaa joskus myös hallitusohjelmasta riippumatta

kun nämä sanat sanon sen jälkeen tietysti sopii toivoa että tämä lakialoite nyt todella lähtee täältä eteenpäin niin että lakivaliokunta esimerkiksi ottaisi tämän käsittelyyn ja eduskunta voisi jonkun ponnen siitä antaa niin että hallitus ryhtyisi valmistelemaan

perusfilosofia ennen vaaleja

eli kyllä elämää on hallitusohjelman ulkopuolellakin ja tämä lakialoite on oikein oikein hyvä esimerkki siitä

mutta kun tässä nyt käsitellään harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointia ja vähän tulevaisuuttakin niin kysyn nyt teiltä edustaja turunen

minä tiedän että tekin olitte ja olette edelleen varmasti tämän perusfilosofian takana ja jos olette niin tiedän että tästä salista löytyy ainakin kaksi edustajaa jotka tätä sdpn tekemää lakialoitetta kannattavat

on erinomainen asia että sosialidemokraattien hallitukselle tarjoamat vaihtoehdot kiinnostavat

ettekö te näe ongelmaa siinä kun te haluatte poistaa yleissitovuuden pienistä yrityksistä miten siinä tilanteessa voitaisiin sitten valvoa alipalkan maksamista jos ja kun se haluttaisiin tehdä rangaistavaksi niin kuin itse olen esittänyt mitä mika niikko on tässä tukenut

ne ovat nimittäin edustaja zyskowicz ja edustaja heinonen ja tietenkin valtiovarainministeri stubb koska tämä lakialoite on juuri sen suuntainen kuin mitä kokoomus ennen vaaleja puhui

arvoisa rouva puhemies

kun perussuomalaisten ja timo soinin vaalislogan oli että sitä saat mitä tilaat niin onhan se kuvaavaa että kun täällä on käsitelty työttömiltä leikkaamista eläkkeensaajilta leikkaamista pienituloisilta leikkaamista tai näitä pakkolakeja silloin teitä ei ole täällä näkynyt mutta nyt kun te varmistatte oman asemanne tällä isolla rahamassilla niin sitten te olette täällä innosta puhkuen tätä perustelemassa

arvoisa puhemies

uskallan odottaa laajaa tukea hyvät edustajakollegat tämän sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tekemän lakialoitteen edistämiseksi

se on kysymys

nimittäin ne hyödyt jotka nyt palkansaajille tulevat jäisivät eläkkeensaajilta saamatta tässä tilanteessa ja sen takia tätä esitämme

mutta erityisen mielenkiintoista on se että nyt olette löytäneet yhden vastauksen kaikkiin ongelmiin ja se on tämä osakeyhtiöittäminen

esimerkki siitä miten se on suurta tuhlausta paitsi työntekijän kannalta myös toisten työnantajien kannalta ja ennen kaikkea yhteiskunnan kannalta jolta jäi kaikki se verotulo esimerkiksi saamatta sen yhden kuukauden ajalta

arvoisa puhemies

ensin metsät ja luonto seuraavaksi terveyskeskukset ja seuraavaksi olette laittamassa tiet rautatiet meriväylät ja maantiet osakeyhtiöksi

jos todella te otatte sen linjan että jatkossa puoluelakia voivat aina kulloisetkin hallituspuolueet muokata itselleen mieleiseen suuntaan te sanoitte äsken että mikä voi olla suurempaa parlamentaarista kuin se että hallituspuolueet kokoontuvat miettimään edelleen jää jäljelle kysymys

nyt tuolla lehtereillä on todellisia työn sankareita jotka oman työn lisäksi ovat keränneet nimiä ja saaneet aikaiseksi että tänään täällä keskustellaan

tarkoititteko myyntikuntoon

hallitus on siis unohtanut eläkkeensaajat kokonaan ja voi sanoa että nyt tämä esitys jonka hallitus on tehnyt talousarvion yhteydessä eriarvoistaa erityisesti keskituloiset eläkkeensaajat ja palkansaajat keskenään

tätä kohtaa ei ja vastaus siihen kysymykseen on edelleen auki

vaikkapa asumislisän heikennys lääkekorvauksen alennus asiakasmaksujen nostot sattuvat kipeästi varsinkin pienituloisten mutta myös keskituloisten eläkkeensaajien arkeen

arvoisa puhemies

me edellytämme että asumistuki ja lääkekorvaukset pidetään nykyisellä tasolla niistä äsken keskustelimme talousarvioaloitteiden yhteydessä eikä asiakasmaksuja koroteta

se pihvi tässä lakiesityksessä on että esitämme eläketulovähennystä joka on verrannollinen hallituksen työtulovähennykseen ja pidänkin erittäin tärkeänä sitä että siitä perusfilosofiasta että keskituloisten eläkkeensaajien verotusta ei lähdetä suhteessa palkansaajiin kiristämään pidetään kiinni

siis edustaja heinonen annatte ensimmäisenä vuotena pikkasen lisää ja sitten heti seuraavina vuosina otatte sen pois niin että hallituskauden päätteeksi takuueläkkeen saajatkin ovat miinuksella

nyt tuli uutinen

siis heinonen kun te olette valtiovarainvaliokunnan keskeinen kokoomusjäsen niin onko teidän linjanne nyt se että keskituloisen eläkkeensaajan pitääkin maksaa enemmän veroa samoista tuloista

mitä tulee meidän mallimme toteuttamiseen tämän eläketulovähennyksen osalta on aina hyvä esittää kysymys mitä tämä maksaa

arvoisa puhemies

näin sanoi timo soini tammikuussa tämän vuoden tammikuussa

arvoisa rouva puhemies

näyttää siltä että vaikka täällä peräänkuulutettiin rakentavaa keskustelua ideoita siitä miten saadaan suomi nousuun niin siitä huolimatta täällä on hallituspuolueilla jäänyt levy päälle ja yritetään tahallisesti ymmärtää väärin

tämä on todellakin osa meidän vaihtoehtobudjettiamme ja kun saamme vielä valiokuntien kuulemisessa aivan viimeisimmät lukemat yhteen niin toteamme että nämä nyt esitetyt muutokset tässä lakialoitteessa toimivat niin sanotusti pohjana ja kun teemme sitten vielä lopullisen työn jossa laskemme tulot ja menot yhteen ja teemme sen vaihtoehdon joka muuten tulee perustumaan pienempään velkaantumiseen ensi vuoden osalta kuin hallituksen vaihtoehto ja se vaihtoehto tullaan esittelemään edustaja heinonen ei ensi vaan sitä seuraavalla viikolla kuten eduskunnassa on sovittu niin tämä lakialoite toimii tavallaan ikään kuin pohjana

silloin lähti liikenteeseen palkkakilpailu ei saatu tupoa aikaiseksi ja kustannuskilpailukyky heikentyi itse asiassa aivan niin kuin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi totesi

edustaja rantakangas ei kyse ole mistään sammon ryöstöstä vaan kyse on siitä että laitetaan tase töihin niin kuin pääministeri sipilä totesi ollessaan pääministeri ja niin kuin hän totesi ollessaan oppositiojohtaja

mutta vielä on palattava perussuomalaisten esitykseen jakaa työttömät kahteen leiriin

arvoisa puhemies

esimerkiksi keskusta on porvaripuolue ja on ymmärrettävää että he käyttävät taktiikkaa jossa he asettavat köyhän ja tosi köyhän keskenään tappelemaan samasta eurosta mutta että perussuomalaiset tekevät tämän

kun hallitus esittää uusia panostuksia niin te vastustatte niitä koska ne teidän mielestänne suuntautuvat liikaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulle vaikka niistä on hyötyä

hallituksen politiikan suuri ongelma on se että te hirttäydytte tähän teidän pakkolakipolitiikkaanne ja sitä odotellessa työttömyys pahenee ei yhtään toimenpidettä tänä vuonna ei yhtään toimenpidettä ensi vuonna

ja ennustan että tämän tien päässä ovat lisäleikkaukset

mutta vielä mitä tulee näihin kuntarahoihin niin aina kun suomen kunnissa tällä kaudella on koulu lakkautettu keskustalaiset ovat huutaneet että se on hallituksen vika kun valtionosuuksia leikataan

haluan tässä lopuksi todeta että tarkennamme aivan lopulliset lukemat ja vähennyssummat sekä tämän eläketulovähennyksen osalta että tämän perusvähennyksen osalta tähän meidän lopulliseen vaihtoehtobudjettiimme

vaikka valtiovarainministeri stubb julisti että nyt on hallituksen tilannekuva tunnissa selvä viime hallitusneuvotteluissa niin epäilen että tämän tien päässä ovat lisäleikkaukset

mutta halusimme tuoda tämän keskusteluun nimenomaan lakialoitteena koska tämän asian merkitys siis eläkkeensaajien ja palkansaajien eriarvoistava verokohtelu erityisesti ottaen huomioon keskeisen hallituspuolue kokoomuksen lupaukset ennen vaaleja on niin suuri että totesimme että tämä ansaitsee ihan varsinaisen lakialoitteen näiden asioiden korjaamiseksi

kun on vähennetty henkilöstöresursseja kun on tehty mitä tahansa aina te olette sanoneet että hallituksen vika koska valtionosuuksia vähennetään ja luoneet kuvan että kun keskusta tulee niin te korjaatte tämän

olisi paljon paljon helpompaa tämä vaihtotaseharjoitus jos näitä rasitteita ei olisi joita teidän aikananne tuli

joten arvoisa puhemies todella itse asiassa uskon että tästä salista löytyy enemmistö sille että keskituloisten eläkkeensaajien ja palkansaajien verotusta ei lähdetä eriarvoistamaan

ja mitä tulee tähän siirtymäaikaan niin olisi ollut parempi jos esimerkiksi keskustalainen korkein mies niissä piireissä olli rehn olisi voinut tässä olla vähän avuksi

niin kuin esimerkiksi edustaja kärnä tässä totesi tämä on yksi osa sitä kokonaisuutta jolla tämä hallitus pyrkii harmaaseen talouteen puuttumaan

kun keskustan osaltahan tietysti tiedettiin että keskustahan jo ennen vaaleja oli sitä mieltä että keskituloisen eläkkeensaajan pitääkin maksaa enemmän niin jos unohdamme keskustan niin uskon että tälle lakiesitykselle löytyy tästä salista varmasti laajaa kannatusta ja suurimman kannatuksen uskon löytyvän edustajista zyskowicz ja heinonen

jos katsotaan koko hallituskautta niin tämä hallitus paransi työttömien perusturvaa siis riippumatta siitä ovatko he ansioturvalla vai peruspäivärahalla jo silloin kun perussuomalaiset eivät edes sitä itse vaaleissa olleet esittäneet ja koko vaalikauden saldo on näiltä osin selkeästi plussalla

sitten vielä mitä tulee tähän kotitalousvähennykseen niin totta kai tämäkin on sellainen asia että kyllä tässä kaikki varmasti ovat vähän vereslihalla kun näitä leikkauksia joudutaan edellisen hallituksen jäljiltä tekemään

mutta tässä nyt edustaja tolppanen joka valitettavasti jo lähti antoi vähän ruusuisen kuvan tästä kotitalousvähennyksestä

tuossa edustaja rantakankaan puheenvuorossa oli niin monta virhettä että en yhden puheenvuoron aikana pysty kaikkia korjaamaan mutta korjataan muutama

jos sitä tulonjakoa katsoo ketkä sitä kotitalousvähennystä käyttävät ja kenellä se niin sanottu yläraja siellä paukkuu niin ei siellä kyllä pienituloisia juurikaan ole

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tästä päästään taas siihen että kun asioita täytyy laittaa tärkeysjärjestykseen niin jos me ajattelemme että me harmaan talouden saamme tästä maasta kitkettyä sillä että verotukia pitää antaa milloin tuonne milloin tuonne niin ravintola alalla on paljon harmaata taloutta

ja onko se oikeudenmukaista että olette valmis antamaan veroedun sellaiselle henkilölle joka kolmen vuoden välein vaihtaa uuteen bemariin vero edun joka on saman verran kuin keskipalkkaisen ihmisen kolmessa vuodessa maksamat verot yhteensä

kun täällä pääministeri vetosi meihin kaikkiin ja yhteistyöhön siinä että nyt pitää yhdessä uudistaa niin sitten sekä hallituspuolueiden ryhmäpuhujat että sieltä hallituksen aitiosta muut ministerit ryhtyvät kyselemään ja ikään kuin ilveilemään näille meidän esityksillemme

ei se sillä poistu

olen tosiaan tyytyväinen että myös edustaja tolppanen tämän lakialoitteen teki tosin sinne työsopimuslain puolelle joka ei sitten anna toimivaltaa poliisille

kyllä tässä koko ajan tarvitaan uudenlaista ajattelua ja mitä tulee tähän ohjelmaan mikä hallituksella on nyt niin minä olen kyllä iloinen siitä että esimerkiksi perussuomalaiset ovat antaneet vahvan tuen tälle ohjelmalle jonka tämä hallitus on ottanut oikein sydämenasiakseen

me olemme viime syksynä tarjonneet monta kertaa yhteistyötä olemme tarjonneet jopa sovittelijaa lauri ihalaista mutta hallitus on kerta toisensa jälkeen kieltäytynyt yhteistyöstä

onko se teistä oikeudenmukaista

ja vastaus on että ei

tässä haetaan nimenomaan sitä että kun esimerkiksi työsuojelutarkastajat törmäävät näihin tapauksiin on tapauksia joissa poliisit eivät vie asiaa eteenpäin koska he tietävät että ei saisi rangaistusta

nyt tässä on käynyt selväksi että tämä on tietoinen valinta ilmeisesti arvovalinta ja kun edustaja kalli täällä toteaa että keskustan kanta on että keskituloisten eläkkeensaajien pitää maksaa enemmän veroa suhteessa palkansaajiin ja kun se nyt tällä esityksellä repeää noin kahteen ja puoleen sataan euroonkuukauden

sen sijaan hallitus on nyt tuomassa uusia pakkolakeja joista muun muassa työministeri itse totesi että kannatan tes tietä vapaaehtoisuus on aina pakkoa parempi vaihtoehto

onko järkevää että laajennetaan myös alaikäisiin tämä toimeentulovelvoite koska tässä lakiesityksessä todetaan että jos näin tehdään se saattaa lisätä viranomaisten työtä ja siihen tarvitaan myös lisää rahaa että sitten voidaan huolehtia ilman perhettä jäävistä lapsista

mutta jos nyt unohdetaan sitten yksittäisten edustajien turusen ja eerolan ja pirkko ruohonen lernerin puheet siitä että teollisuudessa ravintola alalla ja vaatealalla on heidän mielestään liian korkeat palkat ja tämä yleissitovuus mikä oli tämä turusen osuus niin perussuomalaiset kuitenkin esittivät tässä taannoin vaihtoehtobudjetissaan tätä niin sanottua koulutussopimusmallia suomen yrittäjien koulutussopimusmallia